siellä rikollinen ja syyttäjä neuvottelevat

voisi sanoa että he käyvät kauppaa ja tinkivät siitä minkälaiseen tuomioon päädytään eli rikoksesta epäilty ja syyttäjä neuvottelevat keskenään

meillä esitys ei onneksi koskisi ainakaan vielä rikoksia joista voi saada hyvin suuria korkeita vankeustuomioita elikkä ne on meillä rajattu pois tästä

hyvä nyt mutta meidän pitää olla varovaisia siinä ettei tämä nopeasti siirry tämän jälkeen koskettamaan kaikkia näitä rikoksia

onko suomalaisen järjestelmän sisälle sopivaa tuoda systeemiä joka merkitsee rikollisen rangaistuksen pienentämistä sillä perusteella että hän tunnustaa tekonsa

joku voisi kysyä mitä merkitystä sillä on jos kuitenkin luotamme että tehokkaassa oikeudenkäynnissä teko olisi tullut muutenkin ilmi

olennainen peruste näyttää olevan säästösyy mutta tämä säästäminen ei saa olla missään tapauksessa ainoa peruste koska oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus ei saa suomessa missään tapauksessa heikentyä

voihan tunnustamista ja katumusta pitää jonkunmoisena tuomion lieventämisperusteena mutta nyt esitetään kokonaista kevennettyä oikeudenkäyntimenettelyä tunnustuksen pohjalta

lopuksi kehottaisin että lakivaliokunta miettisi vakavasti ja harkitsisi sen kuinka suuressa määrin meikäläiseen järjestelmään on tarpeen luoda plea bargain menettelyn piirteitä vai pidämmekö enemmän suomalaisesta nykyisestä järjestelmästä kiinni minkälaisia piirteitä se tuo tähän meidän oikeusjärjestelmäämme ja mihin suuntaan se tulee viemään kehitystä eteenpäin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toivon todellakin että tämä lakiesitykseni olisi omalta osaltaan nopeuttamassa tämän asian eteenpäinviemistä ja saisimme tämän lain menemään eteenpäin niin että rikoksen tehneet joutuisivat rangaistuksensa kärsimään

kiitoksia ministerille tästä koko lakiesityksestä

tärkeää on se että ihmiset kunnioittavat lakia ja oikeusjärjestelmäämme oikealla tavalla ettei käy niin kuin tällä hetkellä että käydään nauraen varkaissa että todetaan vain että sattuipa käymään näin

lupien hakeminen aiemmin säädetyssä määräajassa ei ole toiminut toivotulla tavalla ja tieto luvanhakuvelvoitteesta ei ole kulkenut riittävän tehokkaasti

kun puhutaan fyysisestä väkivallasta niin minun näkemykseni mukaan tässä esityksessä liian vähälle arvolle jää se mikä on tämä henkinen väkivalta ja väkivallan uhka näissä tapauksissa elikkä voidaan vieläkin niin sanotusti lievällä rangaistusasteikolla tuomita raiskaustapaus mikä on aivan yhtä paha kuin se fyysisen väkivallan kautta tehty raiskausasia

sitten turpeesta muuten

se ei minun näkemykseni ja monien tutkijoidenkaan mukaan ole todellakaan fossiilinen polttoaine kuten se on tietyissä paikoissa määritelty mutta kuitenkin se tulee olemaan osa suomalaista energiantuotantoa luultavasti vielä pitkän aikaa

kun tämä raiskauksen uhrihan joutuu ikuisesti kärsimään kuitenkin tästä teosta minkä hän on kohdannut niin minkä takia se tuomitaan sitten lievemmällä asteikolla jos kerran lopputulos on kuitenkin sama se tyytyisi niin väkivaltaa niminen

arvoisa puhemies

viime päivien julkisessa keskustelussa on toistuvasti sanottu että metsätalous on jotenkin vähän vanhanaikaistakin eikä sillä suomi selviä

ja sitten vielä täsmennän sen asian että vaikka lupaa ei näille pienille alueille ole tarvittu niin todellakaan ei luontoa eikä vesistöä saa missään tapauksessa pilata

ei varmasti yksin selviä mutta metsätaloudella on taatusti tulevaisuudessakin suuri merkitys suomelle ja laajemminkin maailmanyhteisölle

tällä hetkelläkin liian suuri osa kalastajista ei maksa kalastusmaksua ollenkaan ja syy minkä takia kalastusmaksun korottamisesta on jouduttu puhumaan on se kun ihmiset eivät kerta kaikkiaan maksa kalastusmaksua

keskusteluun compact

eli vaikka siinä ei olekaan kyse isoista rahatuloista isoista rahavirroista poronlihan kautta siinä on kokonaisuudessaan kysymys niin isosta merkittävästä asiasta plus sitten lisäksi on kyse lapin imagosta suomen imagosta ja näistä asioista mistä tässä on kyse

elikkä nämäkään tapaukset eivät ole saaneet pilata luontoa

lähetekeskustelua varten

meni keskustelu tähän kemiran altaaseen joka sattuu olemaan siellä minun kotikuntani alueella

lähetekeskustelua varten esitellään pääjäristyksen viidesosa puhemiesneuvosto erotetaan siellä tai liikenne ja viestintävaliokunta keskustelu on aina raiskaus

olen kuitenkin ymmärtänyt että myös metsänkasvatuksen näkökulmasta ja nyt jos vähän tarkastelen sitten metsän teollisen käytön ja energiakäytön näkökulmasta ehkä siitä jonkunlainen pieni kokemus kuitenkin on niin uskon ja näen tämä esitys pääpiirteissään on hyvä

poronhoitajien määrä on vähentynyt sille ei mahda mitään mutta onneksi on edes joitakin toimenpiteitä joilla sitä voidaan auttaa eteenpäin

se on se että omilla vesillä kalastavat vesioikeuksien omistajat joutuvat nytten maksamaan korkeamman kalastusmaksun

mutta no jatketaan sitä tappelua

itse toivon että tämän kaavan valmistelussa mikä meillä siellä on meneillään voitaisiin keskittyä enemmän muitten asioiden tekemiseen ja toimintaan koska me kaikki tiedämme sen että päätettiin siitä nytten maakuntatasolla mitä tahansa niin siitä valitetaan hallinto oikeuteen korkeimpaan hallinto oikeuteen

niin näin kaukana ei saisi periä ihan hyvähän tämä on mutta olen jo aikaisemmin sanonut muutaman kohdan tästä laista niin että ihan täydellinenhän tämä ei vielä ole mutta ehkä sitä tarvittaessa voi myöhemmin vähän korjata sitten vielä eteenpäin

vaikka he eivät käytä mitään muuta kuin verkkoja siinä kotirannassa omilla vesillä he joutuvat nyt maksamaan korkeamman kalastusmaksun elikkä he joutuvat maksamaan oman veden käytöstä maksua

ja niin kuin täällä edustaja savolan ainakin hänen kuulin korostavan kyllä tässä myöskin niitä vastuuelementtejä on sitten vastapuolelle samalla kun tätä vapauttakin lisätään

juurikin tästä että kiitokset tästä asiasta että tuodaan esille uudenlaisia rangaistusvaihtoehtoja jotka toivottavasti auttavat ja kehittävät ihmistä eteenpäin

korkein hallinto oikeus tulee tekemään siitä ratkaisunsa miten päin sitten ratkaiseepi toivottavasti sen mukaan mitä jo aikaisemmin on korkein hallinto oikeus asiasta ratkaissut

arvoisa puhemies

kun ministeri on täällä paikalla en malta olla tässä nyt sitten käyttämättä tilaisuutta ja muistuttamatta häntä siitä että näitä samoja periaatteita kuin nyt siis vapautta ja siihen liittyvää vastuuta ja metsänomistajan omaa tervettä harkintaa tarvitaan tarpeetonta byrokratiaakin tällä pyritään poistamaan ja että hallitus valvoisi tarkasti että uutta moninkertaista kaikkeen tähän nyt kenties kevenevään verrattuna ei synny niillä ratkaisuilla mitä euroopan unioni on parhaillaan tekemässä

mutta oli miten oli minä omalta osaltani toivon että tällä maakuntakaavasysteemillä voisimme keskittyä alueen kehittämiseen niin kuin muuallakin

se tarkoittaa sitä että lähinnä nuorille rikoksentekijöille kun he tekevät rikoksia viime joulu ja ikä vin inkinen jo aika lyhyenkin käräjäputken jälkeen tulisi tuomioksi vankilaan tutustuminen jolloin he kävisivät viikon tai kaksi istumassa siellä vankilassa ja tajuaisivat että tämä on totta elikkä he voivat joutua todella isoihinkin rangaistuksiin jatkossa ettei kävisi niin että siinä vaiheessa kun tämä ketju on mennyt riittävän pitkäksi yhtäkkiä onkin edessä pitkä istuminen

mutta sitten näitä heikkoja asioita on se että siinä otetaan huomioon tämän henkilön ja hänen alaikäisten lastensa porojen määrä

perustuslakivaliokunta tulee varmasti käsittelemään tätä asiaa ja pohtimaan sitä ylitetäänkö tässä laissa vesialueitten oikeuksien omistajien osalta yksityisen omaisuuden oikeudet elikkä saako ely keskuksille siirtää valtaa siitä mitä minä omistan

nyt sitten porotuessahan huomioidaan puolison ja lasten poromäärät mutta tässä sijaisapuasiassa on tarkoitus ottaa matkaan ainoastaan lasten ja omat poromäärät jolloin tässä on kuitenkin iso merkitys sillä asialla

siellä on valmistelussa res direktiivi joka säätää siitä mikä puu minkälainen metsä missä kasvatettu miten tuotettu miten logistisesti toimitettu perille itse asiassa täyttäisi tämän kestävän energiapolitiikan tai metsäenergian vaatimukset

se jos me voimme tavalla tai toisella ennalta ehkäistä ihmisten vankilaan joutumista pitkiksi ajoiksimisen ja

ne vaatimukset tai ne suuntaviivat millä tämä kaikki todennettaisiin näyttävät kerta kaikkiaan ja lyhyesti sanottuna aivan hölmöiltä

kesku

päätynyt ja lähi itään laki vajota eduskunnan seuraa täysistuntoon perjantaina kahdeskymmenesviides neljättä kaksituhattaneljätoista ajoiksi on ehdottomasti eteenpäin

kyllähän minäkin olen sitä mieltä että minun porot luetaan merkille oikeassa alla päällä hangat vasen päältä vita kahdesti halki ja hanka alla eikä isännän merkille oikean päällä kaksi pykälää vasen päältä vita ja pykälä päällä

siinä niin kuin pariisilaisen tai berliiniläisen ihmisen silmin katsotaan sitä mitä se metsä siellä puistossa on ja ne normit millä sitä kestävyyttä sitten mitataan lähtevät näillä silmillä tapahtuvasta johtopäätösten tekemisestä että jokaisen metsänomistajan pienenkin tilkun omistavan pitäisi tehdä oma tällainen suunnitelma jossa itse asiassa niistä kasvatuksen alkuaskeleista lähtien ihan siihen loppukäyttöön asti energiakäyttöön asti pitäisi rekisteröidä suurin piirtein kaikki matkan varrella tapahtunut

mustajärven puheeseen minun on pakko sanoa että nämä tehdyt esitykset eivät ole sen mukaisia mitä sanoitte

tämä ei tule olemaan helppo prosessi

olen tässä jo aikaisemmin ottanut esille semmoiset muutamat yksittäistapaukset että käy niin ikävä tilanne että poronomistaja kuolee sijaisavun näissä tilanteissa

tässä kuulkaa riidellään ja tapellaan vielä paljon siitä ovatko nämä oikeudenmukaisia ja miten tulee käymään niitten alueitten kalamää rien ja kalastuksenhoidon kanssa

näitä ei onneksi ole montaa vuosittain mutta tänäkin vuonna on tähän tilanteeseen törmätty että poronomistaja kuolee

arvoisa puhemies

sitten täytyy tavalla tai toisella järjestellä porojen hoitaminen ainakin sen vähän aikaa siitä eteenpäin että perikunta pääsee asioita viemään eteenpäin saadaan hoidettua se kuka alkaa jatkossa niitä hoitamaan kuka omistaa porot ja niin poispäin

sitten tästä inarijärvestä on tänään tullut jo esille tämä kalastusoikeuksien yhteensovittaminen erityisellä kalastusalueella

jos on turvemaa josta turve on otettu pois ja siinä on pohja turpeeton pohja maapohja niin kun siihen laitetaan istutetaan puuta joka sitoo hiilidioksidia niin tämmöiseen pohjaan istutettu metsä ei kelpaisikaan uusiutuvaksi raaka aineeksi silloin kun puhutaan kestävän energiatalouden uusiutuvasta raaka aineesta

inarijärven alueella edellä mainitusta pääsäännöstä poiketen kuitenkin valtiolle kuuluisi kaksi kolmasosaa ja erityisten kalastusetuuk sien osakaskiintiöille yksi kolmasosa kalastusoikeudesta

tämä laki on nyt menossa siihen suuntaan mitä me toivomme ja nyt sitten mietimme seuraavia lakeja mitä tulee tähän maankäyttö ja rakennuslakiin

tämä tänään käsittelyssä ollut selonteko on hyvin tehty ja me olemme varmaan kaikki suurin piirtein samaa mieltä niistä asioista

inarin alue on kuitenkin vanhaa saamelaisaluetta ja siinä pitäisi kyllä turvata ehdottomasti alkuperäisväestön mahdollisuudet harjoittaa luontaisia elinkeinoja

tänä päivänä on useampi tuntemani nuori naishenkilö opiskelemassa poronhoitajaksi muun muassa ammattikorkeassa agrologiksi ja siitä minä en ole ihan varma onko tämä äitiysloma nyt sitten huomioitu tässä asiassa matkaan vai ei

minä tiedän että ministeri on tässä oikealla asialla ja tämä on kannustuspuheenvuoro hänelle että tulisi ihan totta siitä näkemyksestä minkä tiedän hallituksen piirissäkin olevan vahvoilla

arvoisa puhemies

mutta sen minä huomaan että on ihan tyhjää puhua pelkästään kauniita ja itsestään selviä sanoja pitää alkaa toimenpiteisiin ja me tarvitsemme todella konkreettisia esityksiä ja toimenpiteitä tässä vaiheessa

elikkä tämähän tulee johtamaan siihen että seuraavaksi me tulemme käsittelemään täällä sitä millä tavalla me tulemme auttamaan näitä kuntia rakennuttamaan näitä ranta alueita vaikka ne eivät olekaan kaavoitettuja elikkä siihen että voimme jatkossa yhä enemmän ja enemmän päättää jopa kuntatasolla asioista

toinen samansuuntainen asia joka on mennyt jo huonosti

oikeastaan sen takia tähän kajoankin tähän res direktiiviin koska tämä durban ei nyt kyllä näytä menevän ollenkaan satamaan

kun nyt siirrytään ensin maakuntatasolle tietyissä asioissa ja sen jälkeen mennään kuntatasolle niin ettei niitä tarvitse edes ely keskuksissa alkaa käsittelemään niin tämä kokonaisuudessaan on nytten oikea suunta tässä kuviossa ja teemme töitä täysillä sen eteen että katsomme millä tavalla muitakin toimintoja voidaan yhä enemmän ja enemmän viedä lähemmäs ihmisiä

kyllähän se suoraan on se että paljonko niitä ahmoja on ja kyllähän ahmojen määrä on karannut käsistä liiallisen suojelun vuoksi

silloin kun me olimme nuoria ainakin silloin kun minä olin nuori emme me nähneet edes unta että suomi olisi voinut voittaa silloisen neuvostoliiton mutta nyt se tehtiin kun oli tahtoa ja on tehty sen eteen töitä paljon

mutta kokonaisuudessaan kiitoksia tästä esityksestä

mennään eteenpäin

arvoisa puhemies

laitontahan se muka on mutta emmeköhän me haluaisi olla laillisia toimijoita ja laitamme sen jonnekin matkaan vihdoin ja viimein että tammakko on ihan oikeasti taimenen erillinen laji joka ei isommaksi koskaan kasvakaan

nyt on siis savotan aika uuden savotan aika

tässä jo aikaisemmissa puheenvuoroissa esimerkiksi edustaja reijosen puheenvuorossa oli hyvin esillä kaikkia näitä asioita mitä siellä savotassa tulee olla mutta tarkemmin voisi sanoa vielä niin että kun tässä selonteossa tänään oli nämä kokonaisuudet niin teemme niistä käytännön toimenpiteitä

ne ovat ehdottomasti kotimaista nahkaa kotimaisia turkiksia kotimaisia sen takia että ne ovat hyvälaatuisia ja hyvälaatuisia koska ne ovat hyvin hoidettuja

arvoisa puhemies